arvoisa herra puhemies

meillähän on a

mutta me olemme nyt varmistaneet tätä kuntoutusta sillä että terveydenhuoltolaissa tämä lääkinnällinen kuntoutus on erityisen luupin alla

uskomme oli yöpymisiä nyt alkupelittömän raija risto piesala kaudelle eli kameralla rahat raha automaattiyhdistys joka hyvin paljon tukee tällaista järjestötyötä nimenomaan nuorten syrjäytymisen estämiseksi ja nyt me olemme vielä käynnistämässä kaiken lisäksi sitä että me saisimme synergiaa näihin yksittäisten hankkeitten tuottamiin tekoihin nimenomaan entistä enemmän vahvuutta sillä tavalla että luodaan ihan ohjelma näille nuorten syrjäytymistä estäville hankkeille ja sillä tavalla saataisiin enemmän sitten tukea

arvoisa herra puhemies

ihan ensiksi on todettava se että varsinaisesti meillä mielenterveysongelmat erityisesti psyykkiset sairaudet eivät niinkään ole lisääntyneet mutta koska meillä hoidot ovat kehittyneet ja niistä on alettu puhua enemmän niistä on tultu enemmän tietoiseksi ja niihin haetaan enemmän apua

elikkä nyt nimenomaan se lääkinnällinen kuntoutus valitettavasti on rapautunut kunnissa koska siitä ei ole välttämättä oikein koppia otettu perusterveydenhuollossa eikä erikoissairaanhoidossa mutta terveydenhuoltolaki tulee normittamaan lääkinnällistä kuntoutusta aivan toisella tavalla

ja kun me puhumme siitä että esimerkiksi ikäihmisten pitäisi pystyä olemaan kotonaan mahdollisimman pitkään niin tarvitaan teitä jotta sinne viedään palveluja ja ihmiset pääsevät sitten kotoa välillä pois

äsken tuossa ministeri wallin sanoikin tästä että sotilastapaturma asioiden neuvottelukunta on todellakin perustettu ja olen tarkistanut tänä päivänä koska sieltä mahdollisesti tulee tarkennuksia

toivon että nyt sitten jos ei pystytä nostamaan sitä ikärajaa voitaisiin ainakin sitä kautta näitä palveluja järjestää ja se on se terveydenhuoltolain tahto

arvoisa rouva puhemies

elikkä todella me tarvitsemme tällaista pitkän linjan suunnittelua emmekä me voi katsoa ainoastaan sillanrumpuja vaan meidän pitää katsoa kokonaisuutta myös asuntotuotantoa

nythän meillä on hyvä sosiaaliturva mutta nyt kun meillä on tullut tällaisia tilanteita että joku on todella näissä rauhanturvatehtävissä vammautunut tai esimerkiksi jokin sairaus joka on ollut alun perinkin on pahentunut niin niihin kohtiin on varmasti käytävä lainsäädäntö läpi

valitettavasti joissain kunnissa on ollut mahdottomuus pitää niitä koska ei ole sinne kotiin vietäviä palveluja riittävästi ja sitten taas omainen ei itse välttämättä halua mennä laitokseen hoitoon siksi ajaksi

järjestöt tekevät todella paljon työtä niin että pelkillä viranomaistoimilla näillä julkisen sektorin toimilla me emme pysty nuorisotakuuta täysin tuottamaan vaan järjestöt mukana

ja viitaten kaiken kaikkiaan näihin järjestöjen tukiin meillähän ei ole tarvinnut vähentää järjestöjen tukea raha automaattiyhdistyksessä ja tavoite on ettei tarvitse

kuulemma noin puolen vuoden kuluessa meillä on tieto siitä mitä mahdollisia tarkennuksia pitää tehdä meidän lainsäädäntöömme mutta totta kai jos pystytään jotain jo hoitamaan aikaisemmin niin se tehdään mutta tällainen tieto meille ministeri wallinin kanssa on tänä päivänä tullut

me olemme nyt monenlaisia erilaisia vaihtoehtoja kehitelleet muun muassa laitoshoitoa mutta myöskin perhehoitoa että kun perhehoito on perinteisesti lasten ja nuorten paikka myöskin ikäihmiset voisivat mennä perhehoitoon

arvoisa herra puhemies

jo tämä kysymys on tällä erää loppuun käsitelty

surua kysymys tarvitsisikaan

arvoisa herra puhemies

meillä on ollut sellaisia vuosia jolloin tämä indeksi ei ole ostovoimaa ei ei ei ole lisännyt sitä eläkeläisten toimeentuloa mutta nyt käy niin että näin todella tapahtuu

liikennevirasto on arvioinut pisara radan tarvetta myöskin aikataulullisesti ja se on tälläkin hetkellä tiedossa mitä liikennevirasto on siitä mieltä

arvioimme myöskin rahoituksen koska me olemme kuitenkin sopineet että pisara rata jossain vaiheessa tulee ja nyt pitää vain päättää se aikataulu

mitä tulee sitten finaviaan koska olen siinä omistajaohjausministeri totean sen että totta kai ymmärrän oikein hyvin tarpeen siitä että on läpinäkyvää ja avointa tilinpitoa ja siellä kyllä mielestäni sitä on mutta vien viestiänne

arvoisa herra puhemies

tämä oli hyvä esimerkki siitä miten tärkeää on myös turvallisuuden näkökulmasta se että meillä myös alemmanasteisia teitä korjataan

kyllä tämä nyt on aivan väärä diagnoosi tästä meidän ohjelmastamme nimittäin siellähän on koko kappale sellainen koko osio joka on nimenomaan lapsiin nuoriin ja perheisiin kohdistuva

ja ely keskukset ovat nimenomaan niitä joiden pitää arvioida sitä mitkä ovat niitä kaikkein tärkeimpiä ja mitkä kaikkein vaarallisimpia

sitten te väitätte että täällä olisi unohdettu nimenomaan se ja kysytte mitä tarkoittaa se että kotihoidon tuelta siirrytään sinne työelämään

ja tällä hetkellähän nyt juuri kehysriiheen pohditaan näitä toimia miten me voisimme tehdä työstä nimenomaan kannustavampaa ja purkaa nimenomaan niitä kannustinloukkuja siitä koska valitettavasti kun meillä on tällainen syyperäinen sosiaaliturva se voi aikaansaada sen että on kannustavampaa olla sosiaaliturvan varassa kuin ottaa vastaan työtä

haluan tarkentaa

luitte ehkä nyt väärää vastaustani

todellakin on niin että sen työryhmän tehtävä on miettiä sitä tarvitseeko tehdä muutoksia indeksijärjestelmään miten pystytään ylläpitämään eläkkeiden ostovoima miten taataan rahoitus ja miten varmistetaan sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus

arvoisa rouva puhemies

siellä sanotaan sillä tavalla että on tehty juuri niin kuin on sovittu mutta meillä on vielä siellä kehittämistä ja me seuraamme sitä reumaliiton kanssa yhdessä

tarkoituksena on että ensi vuoden alusta lähtien voitaisiin käynnistää varhaiskasvatuslain valmistelu ja siinä sisällä katsoa myös sitten nämä päivähoitoa koskevat säädökset

se on niin että meiltä puuttuu siitä rahaa mutta me olemme pystyneet kuitenkin pitämään määrättyä tasoa yllä ja elyjen kanssa tehdään hyvää yhteistyötä

meillä on nimenomaan erilaisia vaihtoehtoja siinä miten mennään työelämästä kotiin ja taas toisaalta kotoa työelämään elikkä se työn ja perheen yhteensovittaminen on todella tärkeä asia meillä mutta ennen kaikkea ne palvelut ja myöskin etuisuudet

meillä on kuitenkin sellaisiakin kuntia jotka ovat tehneet päätöksen että kaikki kriteerit täyttävät saavat sen omaishoidon tuen

eli silloin jo perustettiin tällainen yhteinen työryhmä sairaanhoitopiirien kanssa ja meillä on huippuasiantuntijat mukana sosiaali ja terveysministeriössä nimenomaan yliopistollisista sairaanhoitopiireistä joihin on keskitetty nyt tämä reuman hoito

kun edustaja kysyi onko siellä eläkeläisten edustus niin kyllä vahvasti tulee olemaan ja myöskin muita sidosryhmiä keitä tämä koskee tullaan vahvasti liittämään ja sitouttamaan tähän työhön

nyt meillä on myöskin tämä työttömyysturvan kokonaisuudistus meneillänsä

arvoisa herra puhemies

sitten meillä on semmoisia kuntia että kun rahat loppuvat vaikka kesäkuussa niin sitten loppuu myös omaishoidon tuki ja tästä tilanteesta ja tästä monimutkaisuudesta ja eroavaisuudesta meidän pitäisi päästä eroon

ja totta kai jos olisi rahaa enemmän tähänkin laitettaisiin mutta tilanne on nyt tämä